sdp kannattaa sellaista luontaisiin työssäkäyntialueisiin perustuvaa vahvoihin peruskuntiin pohjautuvaa kuntarakennetta joka edistää peruspalveluista huolehtimisen lisäksi myös talouden kasvua ja työllisyyttä

arvoisa puhemies

itseäni vaivaa kysymys miten nämä vähäliikenteiset väylät joihin on satsattu rahaa tai ne verohelpotukset jotka metsän puunmyynnistä on nyt annettu ovat vaikuttaneet siihen että tehtaat ja metsäteollisuus täällä yhä edelleen pysyisivät kun tilanne on kuitenkin se että samaan aikaan metsäteollisuus vähentää näin rajusti ja hallitus tekee näitä omia toimiaan ihan pelkkinä tulonsiirron näköisinä toimenpiteinä

kaikki me olemme nyt kuulleet nämä kaikki selitykset jotenka viimeisen kerran

ihan ensin kuntakorvaukset valtionosuudet niiden osalta koska taso on jäänyt alas ollaanko siihen tekemässä korotusta

jos olette seuraavassa hallituksessa tuleeko meille täyskielto mainontaan

onko mahdollista että kun nyt kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta on eri määrä vuosia mitä korvataan niin sitä voisi yhtenäistää

olisiko mahdollista velvoittaa että kaikki vastaanottokeskuksista nyt sitten kotikuntapaikan saavat aloittaisivat jo siellä vastaanottokeskuksessa niin sanotun esikotoutumisen jolloin tutustuminen yhteiskuntaan kieleen kulttuuriin lähiympäristöön alkaisi jo varhaisessa vaiheessa vaikka kaikki heistä eivät sitten välttämättä eivätkä todennäköisestikään ole jäämässä sinne kuntaan

ratkaisut eivät kaikkialla ole tietenkään identtisiä

tarvitsemme siis lisätoimia jotta suomalaiset yritykset menestyisivät nykyistä paremmin erityisesti kasvavilla toimialoilla ja uusilla vientimarkkinoilla

arvoisa puhemies

valitettavasti meillä on kuitenkin tilanne että toimeentulotuen rajat ovat niin alhaalla että vaikka tämä tarveharkinnan poisto tehtäisiin niin se ei vaikuta niihin perheisiin jotka saavat toimeentulotukea ja elävät sillä pelkästään

uudet innovaatiot on saatava käytäntöön jotta suomalainen osaaminen tekniikka ja kekseliäisyys jalostuisivat euroiksi ja työpaikoiksi

me emme kannata kuntien liittämistä pakolla yhteen

kun kunnat eivät ole varustautuneet siihen että maistraatit kirjaavat vastaanottokeskuksen sijaintipaikan mukaan heidät kuntien asukkaiksi ilman että on sopimusta ely keskuksen kanssa ilman että on olemassa kotoutumissuunnitelmaa kunnalla niin yhtäkkiä tulee pyytämättä ja yllättäen ehkä kymmeniä satojakin uusia kuntalaisia

hallitus on pyrkinyt edesauttamaan suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälisyyttä erilaisin keinoin muun muassa finnveran tesin ja tekesin valtuuksien lisäyksellä

vaikka se tarveharkinnan poisto tehdään se gäppi on niin suuri

tällä esityksellä ei laajenneta valtioneuvoston toimivaltaa päättää yleisesti kuntien yhdistymisestä jos kuntien valtuustot sitä vastustavat

miksi sitten ei tehty esityksiä työttömyysturvan ja asumistuen korottamiseksi jotka olisivat olleet meidän esityksemme ensisijaiseen tukeen jotta ei toimeentulotukea tarvittaisi

irtisanomisten ja lyhytnäköisyyden asemasta nyt on panostettava uuden luomiseen

pääsääntö siis on että päätös kuntien yhdistymisestä perustuu kuntien yhteiseen esitykseen

valtion omaisuuden myyminen voi perustelluista syistä tulla kyseeseen jos perusteena on kasvun ja työllisyyden vahvistaminen ja sen myötä velkaantumisen estäminen

vahva peruskunta pystyy hallitsemaan palvelumarkkinoita paremmin kuin sellainen kunta joka taloudellisen pakon edessä joutuu nielemään markkinavoimien syötin

omistajapolitiikan osalta on oltava selkeä linjaus millä omistuksella on yhteiskunnallista ja strategista merkitystä mikä on vain sijoitustoimintaa

jälkimmäisenkään osalta ei ole perusteita omistuksen myyntiin velan lyhentämiseksi jos omaisuudesta saatava tuotto on selvästi velasta maksettavaa korkotasoa suurempaa

sote ratkaisujen pohjaksi tulee toisaalta tietää perustuuko kuntarakenteemme jatkossa vahvoihin peruskuntiin vai ei

arvoisa rouva puhemies

tämä pieni osa mikä nyt oli hallintovaliokunnan käsittelyssä on yksimielinen niin kuin todettiin ja tuemme sitä että tähän saadaan tämmöinen vaikka myöskin hämmästelin sitä miksi tämä yksi osa pitää tuoda kun me tiedämme että se varsinainen eu direktiivi jossa on sitten useita asioita on tulossa

on aivan selvää että eri puolueissa on erilaisia näkemyksiä mutta kyllähän me olemme vuosien aikana nähneet että suomen lainsäädäntöön on ollut tarvetta ja on tästä eteenpäinkin tarvetta tehdä muutoksia asepuolella

sopeutusta on tehty mittavasti tällä vaalikaudella

kuntien työntekijöille on tärkeätä taata mahdollisuus osallistua uudistuksen suunnittelutyöhön ja vaikuttaa omiin tulevaisuuden työpaikkoihinsa

meillä lupakäytännöissä on ollut korjaamisen varaa

deaktivoinnissa tarvitaan uudenlaisia käytäntöjä

arvoisa puhemies

tämä rakennelaki ohjaa meitä kuntapäättäjiä tekemään vastuullisia päätöksiä oman alueemme elinvoiman ja palvelujen turvaamiseksi

tämä ei ole tempputyöllistämistä tai työkkärihömppää vaan konkreettisia tekoja sen eteen että nuorilla on paikka yhteiskunnassa ja työelämässä

työttömyys on todella hankala asia niin ihmisille kuin myös ympäröivälle yhteiskunnalle verotulojen vähentyessä ja toisaalta palvelujen tarpeen kasvaessa

kiitos

eu on yksi meidän yhteistyökumppanimme ja sen takia sosialidemokraatit ovat nähneet tärkeäksi että myöskin turvallisuuspolitiikassa meillä on tämä yhteistyö eun kanssa vahva

arvoisa rouva puhemies

näistä kolmesta lakiesityksestä joista nyt siis käsittelyssä on jo tämä päätöksentekojärjestelmä nyt tulee tämä puolustuslainsäädäntö ja rajavartiostolaki on jo olemassa mutta kaikki käsitellään syksyllä loppuun mikä on mielestäni hyvä toimintamalli että ne ovat yhtenäisiä

toinen mahdollisuus pitkäjänteisen työn tekemiseen on laki joka on käytössä jo joissakin muissa pohjoismaissa ja tämä on yksi esitys mihin muun muassa kehityspoliittinen toimikunta on ottanut kantaa ja halunnut sen selvitettäväksi

arvoisa herra puhemies

yhteiskunnan kokonaisedun vuoksi on huolestuttavaa että liikkuminen kaikissa ikäluokissa lapsilla nuorilla työikäisillä niin kuin ikäihmisilläkin on terveyden kannalta riittämätöntä ja aiheuttaa ihmisille henkilökohtaisesti suuria menetyksiä mutta myöskin koko yhteiskunnalle

mutta tässä omassa maassamme ehkä läpileikkaavuus tässä sukupuolten välisessä tasa arvossa voisi olla hieman paremmallakin tasolla

jos rahaa on suunnattu nyt vaikkapa finnfundille niin mikä on finnfundin tasa arvonäkemys ja miten sitä arvioidaan hankkeitten osalta jos me ajattelemme oikeasti että kaikessa työssä tämä tyttöjen ja naisten asema on meidän ykkösjuttuja

miten sitten nykyiset työntekijät jos heille tulee tämä velvollisuus

onko se irtisanomisen peruste jos ei lähdetä mukaan

yksi versio siitä on se voisiko rakentaa liikunnan sisälle oman jakosuhdelain niin että terveysliikuntaan kuntoliikuntaan laitettaisiin joku prosenttimäärä valtion tuista ja osa olisi sitten lajiliitoille huippu urheilun puolelle

toinen versio on se voitaisiinko sillä samalla summalla joka nyt jaetaan kaikille järjestöille velvoittaa jokainen järjestö vastaamaan myös kunto ja terveysliikunnasta omalta osaltaan

isompana ajatteluna tietenkin voisi myöskin kun monesta muustakin aiheesta tehdään politiikkaohjelmia ajatella että kun liikunta niin kuin äsken jo todettiin koskettaa vaikkapa kuntatasolla niin liikuntatoimea nuorisotoimea koulutoimea päivähoitoa kaavoitusta puistotoimea kuin montaa muuta niin miksipä ei valtion tasollakin voitaisi tehdä ministeriöitten yhteinen politiikkaohjelma jota sitten myöskin tiiviisti seurattaisiin niin että meillä olisi yhteinen tahto koko liikuntapolitiikan linjoista tuleville vuosille ja jopa vuosikymmenille

muistutan lopuksi että liikunta on itseisarvo sinänsä

nämä välineet että pidetään terveydestä työkyvystä huolta ynnä muuta ovat välineellisiä arvoja siinä mukana sillä liikunta on mukavaa se on hauskaa ja sitä pitää harrastaa ihan sinä itsenään myöskin

ymmärtääkseni kaikki ovat samaa mieltä että keinot työllisyyden ja kasvun edistämiseksi vaikka ne ovat pieniäkin ovat kaikki hyviä signaaleja ja siitä syystä tärkeitä

hieman hämmennyn siitä kritiikistä sillä kaikki tässä salissa olevat ovat kyllä tienneet että nämä lakiesitykset ovat tulossa ja tämän aamun helsingin sanomia lukiessa huomasin myös että ymmärtääkseni oppositio näitä tukee

näihin on myöskin varauduttu jo budjetissa ja sen takia on arvokasta että nämä voidaan käsitellä budjettilakien mukaisesti tässä aikataulussa

käsiteltävänä olevassa energiaratkaisussa on kysymys siitä miten turvataan energian ja sähköntuotanto miten saavutetaan sovitut uusiutuvan energian tuotantotavoitteet ja miten voidaan edistää sähkön ja energian tehokkuutta ja säästöjä

jaosto aloittaa kohta keskustelun näiden osalta ja uskon että kun tulee ensimmäinen ja toinen käsittely sitten mietinnön jälkeen voimme uudelleen palata tähän keskusteluun ja vahvistaa niitä mielikuvia ja ajatuksia mitä muuta hyvää työllisyyden ja kasvun edistämiseksi voitaisiin tehdä

arvoisa puhemies

kaikkien meidän yhteisenä tahtonamme on kuitenkin päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien voimakas lisääminen sekä kestävän kehityksen periaate joka huomioi luonnon yhteiskunnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yli sukupolvien

ilahduttavaahan tässä on todeta että päästöt ovat vähentyneet suunnitellusti uusiutuvien määrä on lisääntynyt suunnitellusti energiatehokkuus on lisääntynyt suunnitellusti ja liikenteen biopolttoaineiden osuus on lisääntynyt suunnitellusti

ymmärrän kipuilut vain teknisen luonteen osalta mutta tätähän ollaan hierottu yli vuosi sen jälkeen kun periaateratkaisu on tehty

tämä yhden päästövähennystavoitteen malli puoltaa tämän hallituksen linjaa koska myöskin eu selonteossa jo otettiin kanta tähän samaiseen malliin niin että tässä luottaisimme tulevaisuudessa innovaatioihin ja tekniikkaan niin että uusiutuva energia lisääntyisi ja energiatehokkuuden eteen tehtäisiin lisää töitä kun meillä olisi yksi päästövähennystavoite ja kaikki toimisivat siihen suuntaan

nyt tehtävien päätösten tavoitteena on turvata maamme sähkönsaanti siten että se on linjassa ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoitteiden kanssa

jotenkin tuntuu ehkä hassulta että kipuilu siellä oikealla laidalla on niin mittavaa siitä syystä kun tämä on hallituksen yksimielinen esitys pääministeri on tämän vahvistanut ja ymmärtääkseni kaikki hallituspuolueet ovat tämän takana

meillä on sen lisäksi tietysti myös liikenne ja asuminen jotka eivät ole sitten siinä sarjassa ja niihin kohtiin voitaisiin tehdä sitten kansallisia tavoitteita ja jättää tämä yksi päästövähennystavoite eu tasoisena tavoitteena taakse

sen takia tämä kritiikki nyt tässä kohtaa kun täällä on tietenkin varmaan joitain teknisiä yksityiskohtia mitä oltaisiin voitu toisellakin tavalla miettiä on ehkä liioiteltua tässä mittakaavassa

kyllä varmaankin vaalipiiriuudistukselle suhteellisuuden parantamiseksi on tarvetta ja kokonaisuudistusta on täällä perätty

eduskunta on aiemmin linjannut halumme luopua tuontiriippuvuudesta ja fossiilisista polttoaineista

edustaja hemmilältä voisi tietysti kysyä kenelle se korvapuusti tässä tulee

työntekijät saavat koulutusta siihen ammattiin tai toiseen ammattiin mitä ovat tekemässä ja tätä ihmisten työllistymisen parantamista ja uuden oppimista haluaa tämä hallitus tukea

arvoisa herra puhemies

oman tuotantokapasiteettimme pitää pystyä kattamaan myös huipun aikainen kulutus ja mahdolliset tuontihäiriöt

miksi näiden kolmen itä suomen ja kymen vaalipiirin maakuntaliittojen sekä kuntien oma tahto tässä asiassa jyrättiin täysin yli

energian hinta riittävyys ja varma saatavuus ovat tärkeitä talouskasvun ja hyvän työllisyyden edellytyksiä

arvoisa puhemies

sitä vastoin jätettiin kuitenkin käsittelemättä uusimaa josta on jo vuosikausia ollut keskusteluissa jakaminen kahteen osaan

minä luulen että täältä oppositiopuolelta siihen ei ole paljon vastustusta ollut vaan kyselyitä on varmaan tullut sieltä kautta

nämä antavat hyvän pohjan myös investoinneille suomeen ja tätä kautta yrittäjyydelle työllisyyden kasvulle ja kansalaistemme hyvinvoinnin lisäämiselle

uudistusta tarvitaan niin kunta ja palvelurakenteeseen kuntien rahoitukseen kuin kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin

ydinvoimaloiden periaatepäätöslupien ja posivan loppusijoitusluvan käsittelyssä nousi esiin useita kriittisiä kohtia joiden selventämiseksi lukuisten asiantuntijoiden kuuleminen oli tarpeen

edustaja soini lähti